arvoisa puhemies

on tärkeää valvoa mahdollisimman tarkasti puolueiden ja ehdokkaiden toimintaan ohjautuvia rahavirtoja jotta mahdolliset sidonnaisuudet olisivat läpinäkyviä

jos ammattiyhdistysliike katsoo asiakseen tukea jäsentensä verovähennyskelpoisilla jäsenmaksurahoilla demariehdokasta vaaleissa äänestäjän tulee tietää tämä äänestyshetkellä

suuresta vaalirahakohusta ja niin sanotusta maan tavasta ei ole kuin vähän yli vaalikausi aikaa ja vanhat tavat voivat olla vanhoissa puolueissa tiukassa

turun sanomat uutisoi alle viikko sitten että valtiontalouden tarkastusvirasto sai kiinni viime syyskuussa sdpn varsinaissuomalaiset piiri ja paikallisyhdistykset puoluelain lahjoituksia koskevan ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta

syyksi demarit ilmoittivat laiminlyöntien johtuneen huolimattomuudesta ja osaamattomuudesta

nyt pakko poistuu

viiden vuoden irtisanomissuojan poistuminen on hyvä asia

erityisen tärkeää työ on inhimilliseltä kannalta mutta yhteiskunta myös säästää huomattavan summan kun ihminen saa olla laitospaikan sijaan kotona lähipiiriinsä kuuluvan ihmisen hoidettavana

esimerkiksi omavastuu vapaapäivistä on erikoinen käytäntö

täytyy näin ensimmäisen kauden edustajana ihmetellä miten näitäkin yksimielisiä parannuksia tehdään vasta nyt eikä esimerkiksi edellisellä hallituskaudella

arvoisa puhemies

kysynkin hallitukselta onko tämä ongelma tiedostettu ja millaisia toimenpiteitä sen korjaamiseksi on käynnistetty tai aiotaan käynnistää ja millä aikataululla

kuten valiokuntakin nosti esiin sähköisten panttikirjojen edistäminen on hallituksen digitalisointitavoitteiden mukaista ja aikanaan tulevat hyödyt ovat ilmeiset kun myös katoamiseen ja vahingoittumiseen liittyvät riskit poistuvat

hallitus on oikealla tiellä

aloitteessa viitattiin erääseen suomessa toimivaan nimeltä mainitsemattomaan terveysalan yritykseen ja siitä voi olla yhtä mieltä että tämä on törkeä esimerkki siitä mikä on verosuunnittelun puitteissa mahdollista

lakialoite ei yksin poista aggressiivista verosuunnittelua eli kansanomaisemmin voiton maksimointia ja veron minimointia mutta pienikin liikahdus lainsäädännössä verojen keräämisen tehostamiseksi on hyvä asia kansalaisten halu maksaa veroja kun perustuu siihen että koetaan verojen keräämisen peruste ja käyttökohde oikeudenmukaisiksi

arvoisa puhemies

ei voi olla vastuullista politiikkaa että avataan piikki satojen miljoonien ja vuosien kuluessa kokonaisuudessaan miljardien tuesta muuten kannattamattomalle bisnekselle

antaisin ohjeeksi tätäkin asiaa koskevaan lainvalmisteluun että edetään tosiasiat ja kansallinen etu kärjessä eikä oteta johtotähdeksi vihreää ideologiaa tai suurpääoman etua jotka yllättävän usein kulkevat rinnakkain

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit ovat ainakin pyrkineet löytämään oppositiossa sen oman pienen eu kriittisyytensä mutta tuovat asioita esille varsin väritetyssä sävyssä elikkä unohtavat tarkoituksella sen mitkä nämä komission huomautusmenettelyt ovat ja miten nämä asiat etenevät eussa ja miten suomi näitä asioita käsittelee

edellisellä kaudella jos jotain on saatu jarrutettua sen takia että eu komission käsittely on jossain vaiheessa ja tällä kaudella käydään arvostelemaan sitä että asiat etenevät käsittelyn edetessä kuten kävi esimerkiksi kabotaasiasiassa niin se osoittaa ainoastaan sitä että yritetään vedättää ja huijata kansaa ja toimitaan älyllisesti epärehellisesti tässä salissa

kannatan lämpimästi toimia joilla rikoksentekijöiltä takavarikoidaan rikoshyödyllä saatua omaisuutta ja keinoja joilla rikoksentekovälineet voidaan tehokkaammin takavarikoida valtiolle

lainsäädäntömme on vuosien saatossa uudistunut ja laki sallii jo periaatteessa toistuvasti rattijuopumukseen syyllistyneen auton tunnustamisen rikoksentekovälineeksi vaikka tätä oikeutta käytetäänkin vähemmän kuin yleisen oikeustajun mukaan pitäisi

arvoisa puhemies

suomen lainsäädäntö täyttää sellaisenaan pääasiassa direktiivin vaatimukset mutta ainakin kansalaisten mielestä oikeuslaitoksella on lain soveltamisen suhteen tiukentamiseen varaa

tässä salissa on nyt käytetty noin puolitoista tuntia sen mantran hokemiseen että jos aikoo saada apua niin on oltava valmis antamaan apua

olen lakivaliokunnan kanssa samaa mieltä perusteluista ja tarpeista muuttaa lainsäädäntöä esityksessä kuvatusti ja omasta mielestäni lisääkin olisi varaa tiukentaa

me pohdimme täällä jatkuvasti sitä mitä apua me voimme antaa muille mitä me kenties joudumme antamaan muille mitä me voimme pakottaa omat sotilaamme antamaan muille mutta miksei kukaan kysy sitä mitä apua me voimme saada muilta

tiestä kolme vastaiskun

miksei kukaan käy keskustelua tästä aiheesta miksi me vain olemme antamassa muille

haluaisin tietää hallitukselta ministereiltä mihin toimiin on lähdetty normien purkamiseksi tässä kansantaloudellemme kalliissa menoerässä

vielä nopeana vastauksena tähän

olisin mielelläni kuullut esimerkiksi ministeriltä konkretiaa siitä onko meillä joitain järjestelyjä miten voisimme parantaa huoltovarmuuttamme eun kautta mahdollisessa kriisitilanteessa

vain noin puolet uskoo yleensäkään eläkkeen takaavan kohtuullisen toimeentulon erityistilanteissa kuten työkyvyttömyyden koittaessa eläketurvan riittävyyteen uskoo vielä harvempi

onko siellä konkretiaa ja suorituskykyä sen huoltovarmuuden takaamiselle

nyt kun edustaja viitanen on kova laittamaan sanoja suuhun ja esittämään mitä muut täällä ovat mieltä niin korostettakoon nyt tässä vaiheessa että itse en ainakaan näe missään tapauksessa tätä esitettyä lainsäädäntöä järkevänä tarpeellisena tai mielekkäänä niin kuin en montaa muutakaan asiaa mitä eu esittää ja meiltä vaatii

se on ainakin selvää että pätkätöiden ja työttömyyden kanssa painivat nuoret ikäluokat kokevat oikeutetusti joutuvansa eläkejärjestelmän maksumiehiksi

tätä ei kolmikanta katsonut tarpeelliseksi huomioida eikä sitäkään täällä monessa puheenvuorossa puhutaan tasa arvosta että naiset elävät keskimäärin huomattavasti miehiä pidempään ja sitä kautta myös nostavat eläkettä pidempään

toki sosialidemokraatit ovat tervetulleita mukaan eu kriittiseen rintamaan ja sille linjalle mutta mieluummin rehellisin keinoin kuin toisten puheita vääristelemällä

on korkea aika että me täällä suomessakin olemme heränneet viimeistään edellisvuoden maahanmuuttokriisin myötä siihen todellisuuteen että olemme joutuneet osaksi kansainvälisen terrorismin toimintakenttää

myöskin oppositiossa sosialidemokraatit ovat kovasti käyneet vaatimaan normien purkamista normien joita ovat itse olleet rakentamassa vuosien kuluessa ja joita tuntuvat suuresti rakastavan

kaikki nykyiset oppositiopuolueet jotka näkymän mukaan puuttuvat tällä hetkellä salista lähes totaalisesti olivat siunaamassa sähkönsiirron monopoliyhtiön myyntiä ja kaikille nykyisille oppositiopuolueille tuli yllätyksenä se että tämän monopoliaseman turvin on helppo nostaa hintoja

olisiko vasemmistoliiton ollut tyylikkäämpää olla jo edeltä viisas

edustaja sarkkiselle kommenttina että täällä salissa keskustellessa on useisiin otteisiin todettu että hallituksen päätökset ovat hallituksen yhteisiä päätöksiä myös ne epämieluisat päätökset

pisteiden kerääminen asialla on varsin onttoa kun vasemmistoliitto kuitenkin jatkoi hallitusrintamassa mukana kunnes myöhemmin katsoi tarpeelliseksi erota

pirskanen seuraava täysi työ on perjantaina kahdeskymmeneskuudes päivä menee tätä kultaa jo tänä vuonna kastu kuusitoista kello kolmetoista nolla nolla asia lähetettiin talousvaliokuntaan

ja onko edustaja viitasella tietoa että direktiiviä oltaisiin tarkistamassa mainittujen rakennustyyppien eli esimerkiksi varastorakennusten uimahallien ja jäähallien osalta tai niiden omakotitalojen mistä aiemmin puhuttiin

suomeen on tullut suuri joukko turvapaikanhakijoita joitten taustaa ja henkilöllisyyttä emme tiedä mutta sen me tiedämme että viranomaistietojen mukaan tänne on tullut satoja terroristijärjestöyhteyksiä omaavia henkilöitä turvapaikanhakijoiden joukossa

tutkimusten mukaan myöskin suomalaiset turvapaikanhakijat ovat radikalisoituneimpia suhteessa määräänsä koko euroopassa laskettuna sillä mittapuulla kuinka monet lähtevät takaisin kotimaihinsa taistelemaan

kun esityksessä esitetään lisättäväksi vaalilakiin säännös vaaliviranomaisten velvollisuudesta toimia puolueettomasti niin ensimmäisenä tekisi mieli saivarrella että se on erikoista koska itse ainakin olen elänyt siinä käsityksessä että vaaliviranomaisen ilmiselvä velvollisuus on toimia puolueettomasti ihan ilman lain säätämistäkin

siitä on helppo olla samaa mieltä että ehdokkaan itsensä on sopimatonta toimia vaalilautakunnassa tai muissa mainituissa tehtävissä mutta sitten jos lähdetään sille tielle että pidetään mahdollisena puolison tai sukulaisen aiheuttamaa vilppiä ehdokkaan hyväksi niin eikö samalla pitäisi kieltää myös parhaat ystävät metsästysseurakaverit työtoverit ja liikekumppanit

niin vihamiehet

mistä lopulta löydetään riittävästi näitä sidonnaisuuksia vailla olevia erityisesti pienellä paikkakunnalla kun toimielimet kuitenkin nimetään poliittisten puolueiden toimesta

en kuitenkaan lähde esitystä mitenkään vastustamaan mutta esittäisin kuitenkin kysymyksen korjataanko tässä nyt joku oleellinen yhteiskuntamme vaaleja kalvanut ongelma vai korjataanko tässä asia joka ei ole varsinaisesti rikki

arvoisa puhemies

tämän kansalaisaloitteen viesti on mielestäni se että hoitohenkilökunnalle annetaan vapaus toimia omantuntonsa mukaan kunnioitetaan heidän vakaumustaan siis positiivinen oikeus keneltäkään pois viemättä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja viitaselle kommenttina että tuntuu näitten edellisellä kaudella valmisteltujen asioiden suhteen olevan vähän valikoiva muisti siten että tuodaan esille edellisellä kaudella valmistelluksi niitä asioita mitkä tuntuvat mukavilta tuoda esille ja niitä edellisellä kaudella valmisteltuja asioita mitkä ovat ikäviä ei sitten tuoda esille